ymmärrän täysin että eurokriisi rakennemuutos ja kaikki nämä eivät ole teidän vikanne ne ovat yleisen maailmantilanteen vika mutta työ on pahasti kesken

kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä että korjattavaa on ja osa on sitä mieltä että sitä on vähän enemmän kun joillain toisilla taas on ehkä semmoinen ajatus että nyt ollaan menty hyvään suuntaan

varmaankin on niin että tämä on ollut todella epäselvää ja neuvonta on ollut puutteellista oikeaa tietoa ei ole saatu ihmiset eivät ole tienneet mitä heidän pitää tehdä

sitten on se toinen puoli joka on kuvitellut että nyt he tekevät oikein he ovat tehneet ratkaisut että nyt he investoivat ja se investointi on ollut väärä

oikeastaan aika simppelillä järjestelmällä moni selviäisi halvalla järjestelmällä

sehän ei tässä ollut taka ajatuksena vaan se että järjestelmä on toimiva ja se halpakin voi olla toimiva se hinta ei välttämättä kerro kaikkea

ilmastonmuutos no siitä voidaan toki kiistellä onko sitä vai ei

meillä ei ole mitään naisia vastaan me olemme vetäneet tämän sunnuntaityön ja ylitöiden korvauksiin kohdistuvan ehdotuksen sen olemme poistaneet ja se on korvattu lomarahaan kohdistuvalla leikkauksella joka kohdentuu tasapuolisemmin kaikkiin väestönosiin

todelliset uudistukset todelliset rakennemuutokset ovat mielestäni sellaisia jotka muuttavat toimintatapaa ajattelutapaa

tässä hallituksen paketissa työttömän oikeus ansaita työtuloilla enemmän kuin aikaisemmin muuttaa tuhansien työttömien mahdollisuuksia sitä miten he näkevät mahdollisuutensa parantaa omaa toimeentuloaan

arvoisa herra puhemies

tässähän on kyse myös pankkijärjestelmän kriisistä ja kysyisinkin valtiovarainministeriltä onko niin että europankit olivat jo liian suuria epäonnistumaan

uskon myös että tämän vuosikymmenen lopulla myös nuoret keskustapoliitikot ja nuoret perussuomalaiset poliitikot pitävät selvänä ja hyvänä sitä muutosta että me kohdistamme yhteiskunnan tukea myös siihen että isät voivat hoitaa lapsiaan kotona

näihin koulupudokkaisiin onkin kiinnitettävä vakavaa huomiota

pitäisikö meillä olla euroopan laajuisesti vähittäispankkimarkkinat euroopan laajuinen talletusten vakuusjärjestelmä euroopan laajuinen pankkivalvonnan järjestelmä

uskon että se on suomalaisten lasten etu samalla kun se on kuten edustaja toivakka totesi myös sen etu että naisten työmarkkina asema paranee

arvoisa puhemies

ei ole

on perin ikävää että juuri kouluja lakkauttamalla haetaan säästöjä säästöjä joita ei niitä kysyttäessä pystytä edes perustelemaan saatikka näyttämään toteen

se ei ole sanelua

onkin ilmeisen selvästi kyse arvovalinnoista

perussuomalaiset ymmärtävät varsin hyvin sen että jos ei ole oppilaita ei lähikoulullakaan ole tulevaisuutta mutta jos päätöksillä ohjataan jo etukäteen haluttua lopputulosta sitä ei voi millään hyväksyä

se on selkeä osoitus siitä että työn ammattilaisia käsillätekijöitä tarvitaan yhä enemmän

arvoisa herra puhemies

tähän onkin tulevaisuudessa panostettava jotta säilytämme osaamisen tason ja kykenemme vastaamaan tulevaisuuden uusiin haasteisiin unohtamatta kuitenkaan laadukasta lukiokoulutusta

arvoisa herra puhemies

samalla tuon esille kahden oppiaineen liikunnan ja kansalaistaidon merkityksen kasvattamisen tarpeen vastaamaan nyky yhteiskunnan haasteisiin

sen lisäksi että valtion viranomaisten koulujen ja kotien tulee kantaa vastuunsa haluan muistuttaa täysin ilmaisesta tavasta auttaa ja tarvittaessa jopa puuttua asioihin

arvoisa puhemies

latauspisteistä pääsen tämmöisen kätevän aasinsillan kautta semmoiseen hankkeeseen joka meidän seudulla on ollut käynnissä eli biohybridihankkeeseen jossa on tavoitteena tämmöisiä energiaitsenäisiä maatiloja perustaa

lisäksi kiinnitimme huomiota opintotukijärjestelmän saamiseen nykyistä kannustavammaksi niin nopeampaan valmistumiseen kuin myös työskentelyyn ilman mutkikasta byrokratiaa ja keinotekoisia tulorajoja

olen käynyt itsekin paikan päällä katsomassa ja ollut semmoisen auton kyydissä mihin sähkö on otettu itse tuotetusta sähköstä

edustaja elomaa toi esille juuri niitä kriittisiä seikkoja

tavallaan se tapahtuu niin että mädättämällä tislaamalla tai puristamalla tehdään biodieseliä ja sitten sitä moottori polttaa sähköksi ja siitä saadaan sitten sitä sähköä siihen autoon

edellä kertomani perusteella vedän itse sen johtopäätöksen että perussuomalaiset kykenevät esittämään rakentavia esityksiä ja myös perustelemaan niitä

tähän positiiviseen välittämiseen pitääkin kannustaa ja se ei saisi johtaa epäilyihin naapurin uteliaisuudesta tai puuttumisesta toisen asioihin

siis tämä itse asia tämä lakialoite on äärimmäisen hyvä ja tervetullut

eli kyllä tässä on paljon potentiaalia kun vain ymmärretään tämän asian tärkeys

lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan henkiseen tai fyysiseen pitää aina puuttua ja viranomaisten on otettava ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä aina todesta

kun olin tätä heidän lähetystöään täällä vastaanottamassa ja heidän viestiään niin kerroin siinä että tämä menettelytapa on semmoinen mikä häiritsee

kyllä heille pitäisi se velka maksaa ilman muuta ja jos sanotaan että on vaikea arvioida kuinka paljon sitä rahaa menee niin minä väitän että se on kyllä puppua

arvoisa rouva puhemies

näitä autoja on tosiaan vielä vähän liikenteessä ja niiden hinta on yksi ongelma

tekniikan kehityksen myötä eli kun nämä akut kehittyvät hinta todennäköisesti putoaa sitä kautta ja hinta putoaa todennäköisesti myös sitä kautta että kun valmistusmäärä rupeaa kasvamaan niin hinta putoaa

arvoisa herra puhemies

moni varsin erinomainen lakialoite ei valitettavasti etene byrokratian rattaissa mihinkään koska pääsääntöisesti ja vain hallituksen esitykset menevät eteenpäin

se on hyvä että nyt selvitetään mistä se johtuu että vaikka tässä talossa tehtäisiin periaatteessa erinomaista lainsäädäntöä niin sitten kun se lähtee tuonne käytäntöön se muuttuu kummalliseksi

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen seitsemästoista asian puiminen neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntojen hyväksyttäneen kaksi yv

kun paikallisen sopimisen työryhmä asetettiin ihan ensimmäiseksi tuli se otsikko paikallista sopimista ja henkilöstön aseman vahvistamista yritysten päätöksenteossa koskevia lainsäädäntömuutoksia valmisteleva kolmikantainen työryhmä

tämä on niin valtava haaste että tähän täytyy vastata paitsi hallituksen opposition järjestöjen yrityselämän kaikkien

uskotteko te ihan oikeasti siihen että tämän työryhmän työn jälkeen me saamme semmoisen ohjeistuksen aikaiseksi että joka paikassa tulkitaan asiaa aivan samalla tavalla ja oikeudenmukaisesti

se on joskus tietenkin taiteilua ja sinänsä ymmärrettävää mutta kyllä eri viranomaisten yhteistyön sujuvoittamisen ja ihan maalaisjärjen käytönkin perusteella olisi todella toivottavaa tällaisen turhan byrokratian poistaminen muustakin viranomaisyhteistyöstä kuin tästä mikä nyt on kyseessä

sen takia me olemme miettineet monenlaisia toimenpiteitä tähän kotoutumisen alkuun sitten kotoutumiseen työllistymiseen ja kaikkeen koko tähän ketjuun

no mitä lukee sitten täällä asettamiskirjeessä

lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon työehtosopimusjärjestelmän puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen ensisijaisena paikallisen sopimisen muotona

eli toive olisi tietysti se että jossain vaiheessa eduskunnan työskentelytapoja voitaisiin muuttaa niin että näillä lakialoitteilla olisi jotain merkitystä

siellä oli eu ministerikokous työ ja sosiaaliministerien kokous ja monessa puheenvuorossa tuotiin esille se seikka että tämä on vasta alkua

moni kiinnitti huomiota tähän paikalliseen sopimiseen edustaja rinne edustaja satonen edustaja haglund ja nosti esille tämän luottamuksen ja tuntuu siltä että edelleenkään sitä luottamusta ei ole

teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanolla pyritään muun muassa edistämään uuden tekniikan syntyä ja käyttöä sekä tasapuolistamaan eri alueilla sijaitsevien toiminnanharjoittajien kilpailutilannetta mahdollisimman yhtenäisten vaatimusten avulla